toimeenpanon ja vaikutuksen kannalta on toki olennaista tiedottaminen ja oli hyvä kuulla ministeriltä että ripeään tiedottamiseen on jo varauduttu ja jotta annettu aikaraja riittää ja pysähdyksissä oleva rakennusala saadaan viipymättä liikkeelle yhdyn niihin näkemyksiin että kuntia on ryhdyttävä mahdollisimman pian informoimaan ja ohjeistamaan asiasta

arvoisa puhemies

kuten olemme kuulleet niin tämä sisäisen turvallisuuden tilanne on kyllä paljolti niukkuuden kanssa taiteilua mutta ratkaisuja on löydettävä sekä uudesta teknologiasta että uudenlaisista toimintatavoista

on tärkeää että viranomaisvoimavarat käytetään tarkoituksenmukaisesti ja työvaiheita mahdollisuuksien mukaan karsitaan esimerkiksi rangaistusmääräysmenettelyjen laajentamisen myötä toki siten että oikeusturva ei vaarannu

haluaisin tässä yhteydessä myös kiittää ministeri orpoa siitä että teette hartiavoimin työtä sen eteen että turvapaikanhakijoita maahan jääviä ja maasta poistuvia on ohjattu selkeän prosessin ja polun kautta ja että siitä saadaan sujuva

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ovatko kunnat ottaneet tämän haasteen vastaan

tuen edustaja kaikkosen näkemystä siitä että tullin tarkkailua ja kontrollointia näiden alkoholimäärien osalta on syytä nykyisestä tehostaa ja tämän veron osalta varmasti on syytä tarkkailla mihin suuntaan tämä ulkomailta tuonti tässä elää

helsingin sosiaalivirasto onkin todennut että esitys jättää paljon epäselvyyksiä ja tulkinnanvaraisuuksia ja sitä tulisi selkeyttää jotta se käytännössä toimisi halutulla tavalla

humanitaarinen tilanne irakin alueella on todella vakava mikä on heijastunut laajalti eurooppaan

tämän esityksen mukaan muun muassa saksassa aggressiiviseksi on luokiteltu kohdistettu lähestyminen puhuttelu ja koskettaminen

ja kuten on todettu lyhyellä tähtäimellä turvallisuustilanteen parantaminen on irakin vakauttamisen keskeinen edellytys ja sinänsä on erittäin hyvä että suomi on tässä työssä mukana

kun ministeri on täällä paikalla niin olisin kysynyt onko näitä asioita harkittu myös tähän suomalaiseen lakiin ja olisiko tätä mahdollista vielä täsmentää jotta se toimisi paremmin

mutta samalla kun puhutaan tästä kotimaisesta alkoholin myynnistä ja myös mahdollisesti kotimaisesta valmistustoiminnasta haluaisin tuoda esiin tässä yhteydessä myös tämän suomalaisen kotimaisen tilaviinien ja liköörien valmistuksen

valiokuntien kuulemisissa on tullut kirjattua useita hyviä huomioita tähän operaatioon liittyen

edustaja ruoho totesi tuossa että on tärkeää että teemme työtä joka pitkällä tähtäimellä tekee meidän työmme tarpeettomaksi ja siinä mielessä on hyvä että tänne on kirjattu että koulutustoimintaa tulisi mahdollisuuksien mukaan kohdentaa kouluttajien kouluttamiseen

toivon että tässä suhteessa suomalainen matkailu turismi ja mahdollisesti tämmöinen tilamyynti huomioidaan jatkossa paremmin ja myös voitaisiin meidän lainsäädäntöä kehittää alkoholin tuotannon suhteen

kun suomessa on hienot marjat ja puhdas luonto niin meillä on varmasti aineksia siihen että meillä voidaan hyviä tuotteita myös kotimaisesti tehdä ja sen myynnin edistämiseksi olisi hyvä että myyntiaikoja muun muassa katsottaisiin jatkossa vähän sallivammiksi

arvoisa puhemies

tarjoatte nyt keinoksi tätä monitoimityökaluanne monitoimialaisia kuntayhtymiä mtk sattuvastihan tämä lyhenee näin

onko tällä keisarillanne nyt vaatteita

kiitän kovasti saamastani tuesta tälle aloitteelle

toisaalta toivoisin myös että tämän tyyppinen muutos lainsäädännössä lisäisi myös sitten poliisin etsimisalttiutta koska ainakin viime kesän perusteella useampi näistä avovankiloista karanneista oli aika kovan tason rikollinen eikä lainkaan välttämättä ensikertalainen siinä mielessä että olisi ensimmäistä kertaa vankilassa

on myös esitetty sitä että avovangeille laitettaisiin panta ja pantaseuranta mutta toisaalta asiantuntijat ovat sitä mieltä että panta ei tässä kohtaa ole se este tai ratkaisu koska pannan voi kuitenkin poistaa jos lähtee karkuteille niin että se ei sinänsä ole pysyvä este

mutta monelle se että vankeustuomio lisääntyy tai jonkunlainen tuomio odottaa saattaisi olla aidosti omaa mieltä hillitsevä tekijä

arvoisa puhemies

hallitus kuitenkin sen puolen vuoden aikana jonka se työskenteli todella on ahkerasti paneutunut asioihin ja kuten te omassa puheessannekin mainitsitte on useita hallituksen hankkeita ja asioissa on edetty

kuntauudistuksesta on syytä sanoa että siinä on edetty tahdikkaasti kuntia kuunnellen kuntien mielipiteet huomioiden ja prosessi on selkeästi vienyt tätä keskustelua oikeaan suuntaan

nyt ollaan siinä vaiheessa että on saatu kuntien näkemykset selvitysalueista ja seuraavassa vaiheessa lähdetään selvittämään niitä tietoja joiden perusteella päätökset voidaan tehdä

ei täällä pidä vääristellä niitä hallituksen toimia joita on tehty ja varsinkaan niitä joita ei ole tehty

tästä jätevesihässäkästä meillä on varmasti paljon opittavaa ja siksi olikin hyvä kuulla ministeri vapaavuorelta että energiatehokkuutta lisääviin ratkaisuihin ja niiden seurauksena muuttuviin rakenteisiin liittyvät kriteerit ja valvonta saatetaan pikaisesti ajan tasalle

tässä hallituksen esityksessä joka nyt siis on lähtenyt lausunnoille on näitä työllisyysvaikutuksia arvioitu

kun ministeri totesi että se ei ole oikein toiminut ja ei ole kaikin osin kannustanut riittävään asuntotuotantoon olisiko nyt jo kohta aika ajatella porkkanoita esimerkiksi liikenneinvestointirahaa julkiseen liikenteeseen myös kehyskunnille tai esimerkiksi kevyen liikenteen väylien rakentamiseen

tämän mukaan aukioloajan vapauttaminen lisäisi mahdollisuuksia työllistää uusiakin työntekijöitä kauppoihin ja kaupan alan arvioiden mukaan aukioloaikojen vapauttaminen vaikuttaisi merkittävästi alan kykyyn tarjota työtunteja

tässä tosin todetaan niin että tässä taloudellisessa tilanteessa

henkilöstövähennysten peruuntui täyttämään nämä vaikutukset näkyisivät mieluumminkin kuin uuden henkilökunnan rekrytointina henkilöstövähennysten peruuntumisina tai lisätunteina nykyisille työntekijöille mikä sinällään on hyvä asia

nuorten äänestysaktiivisuuden lisääminen on tärkeä seikka ja kun on kysytty nuorilta mitä voitaisiin tehdä niin nuorten mukaan tarvittaisiin lisää nuoria tai nuorten asioita ajavia ehdokkaita

vaikka uskonkin edustajien sisälukutaidon olevan varsin hyvä yhdyn niihin näkemyksiin että ohjeisiin on nyt syytä erityisesti panostaa niin että tässäkin keskustelussa esiin tulleet tulkinnanvaraisuudet koskien muun muassa kampanja aikaa voidaan minimoida ja ettei myöskään jää epäselväksi mitä ja miten sidonnaisuuksia tai rahalähteitä muun muassa seminaarimaksuja tulee avata mitä erilaisten tukiyhdistysten osalta ja mitä vastaavasti ehdokkaita tukeneiden työväenyhdistysten osalta tulee avata

kaivataan myös politiikan tekemistä yksinkertaisemmaksi ja kiinnostavammaksi sekä politiikan ja arkielämän välisen yhteyden tekemistä näkyväksi

feldt rannan esiin nostamaan asiaan

yhteiskunnallisen toiminnan tukeminen on tärkeää eikä sitä tule torpata

on hienoa että ajankohtaiskeskusteluissa on jälleen aktivoiduttu ja täällä salissa selvästi on tänään liikuttava yksimielisyys siitä että liikkumattomuus on meille kaikille iso ja yhteinen haaste

liikunnan edistämiseksi on käytetty eri puolilla yhteiskuntaa paljon voimavaroja ja luotu hyviä malleja joita pitäisi päästä keinolla tai toisella valtakunnallisesti laajemminkin levittämään

ensinnäkin yhä paremmin on ymmärretty liikunnan yhteys terveyteen ja sen ennalta ehkäisevät vaikutukset ja on kuntia kuten oma kotikuntani nurmijärvi joissa liikuntatoimi on myös hallinnollisesti sijoitettu sosiaali ja terveystoimen yhteyteen

tämä on selvästi näkynyt asenteissa ja toiminnoissa ja on hyvä malli sinänsä

toisena haluaisin nostaa esiin liikuntareseptin josta täällä on ollut puhetta ja siitä on ollut puhetta jo vuosia ja toivottavasti vihdoin puhe muuttuu laajemmin teoiksi ja tässäkin asiassa päästään eteenpäin

kolmantena nostan esiin liikkuva koulu mallin josta on äärimmäisen hyviä kokemuksia ympäri suomen

niinkin yksinkertainen idea kuin että nummelan koulun pihalla on lasten käytössä joka välitunti peräkärryllinen erilaisia urheiluvälineitä on lisännyt koululaisten liikkumista ja koulutyössä jaksamista merkittävästi

arvoisa puhemies

esityksen otsikko tosiaan lienee yksi syy miksi asian puolestapuhujia ja kehujia täällä salissa on kohtalaisen vähän mutta itse haluan täältä nousta tätä asiaa kehumaan

koulumatkat ovat yksi luontevimmista päivittäisistä liikkumisen hetkistä koululaisille ja on monin paikoin ongelmana joku pieni usein korjattavissa oleva asia liikenneturvallisuudessa mistä syystä koululaisia kuljetetaan yhä enemmän

apurahansaajat tutkijat ja taiteilijat ovat jatkuvasti laajentunut ryhmä yhteiskunnassamme ja he tekevät äärettömän tärkeää työtä yhteiskuntamme kehityksen hyväksi

on suuri askel että apurahansaajat esityksen myötä saatetaan ansiosidonnaisen eläke sairausvakuutus tapaturmavakuutus ja kuntoutusetuuksien piiriin

näiden esteiden poistaminen olisi varmasti kunnille edullisempaa kaikkine kertautuvine vaikutuksineen kuin koulukyydit jotka tänä päivänä ovat huikean kalliita

esitys myös vahvistaa hallituksen linjaa jossa on nostettu ja lisätty luovan talouden ja innovatiivisuuden merkitystä yhteiskuntamme kehitykselle

kuulin myös hauskasta ideasta nimittäin kävelevästä koulubussista missä oli naapuruston vanhemmat rekrytoitu mukaan tällaiseen yhteiseen koulumatkaan

työelämä ja tasa arvovaliokunta onkin lausunnossaan muun muassa kiinnittänyt huomiota yhteen muutosta kaipaavaan seikkaan johon on helppo yhtyä

on hyvä että yrittäjien sosiaaliturvaa arvioiva työryhmä on aloittanut työnsä ja erittäin toivottavaa on että yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä työttömyysturvan kehittämistä kiirehditään mahdollisuuksien mukaan

arvoisa puhemies

tämän esityksen tarkoitus on erittäin hyvä ja toki toivomme kaikki että ympäristömme on siisti ja näitä pulloja tai tölkkejä ei loju ympäriinsä

erityisesti voin kuvitella että joidenkin juhlien tai juhlatilaisuuksien jälkeen on erittäin tuottavaakin käydä keräämässä näitä pulloja ja tölkkejä

niin vielä tässä haluan siteerata näitä arviointeja että uudistuksen ei odoteta johtavan kaupan alalla laajamuotoiseen vuorotyöhön sillä vapaaseen aukioloon siirtyneistä maista ei juurikaan löydy esimerkkejä isojen kauppaliikkeiden yöaukiolosta ja lisäksi täällä todetaan niin että kaupan alan arvio on että viikonloppu ja erilaisiin pyhätöihin halukkaita työntekijöitä on todellakin enemmän tulossa kuin mitä sitä työtä on tarjolla

kuntalaisilla on edelleen vapaus valita ottaako palvelun julkiselta puolelta vaiko jos kunta sen on valinnut palvelusetelin kautta yksityiseltä puolelta

ehkä tässä on todellakin mittakaavasta kyse

olisi mielenkiintoista kuulla miten verottaja tällä hetkellä suhtautuu pullonkeruuseen onko tehty ratsioita pullonkerääjille tai onko tästä asiasta ylipäätään ketään verotettu koskaan

arvoisa puhemies

mutta kunnilla on myös merkittävä vastuu siinä että alueen palvelumarkkinat kehittyvät ja monipuolistuvat ja tämä palvelusetelijärjestelmä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia myös tähän asiaan

tämä nyt luotava vakavaraisuuspääoma turvaa eläkelaitosten tuottavan sijoitustoiminnan ja johtaa siihen tärkeään seikkaan että meidän kaikkien eläkemaksujen korotuspaineet pysyvät matalina ja maltillisina

en uskalla tällä perusteella vielä tukea tätä esitystä mielestäni olisi syytä nämä edustaja suutarin näkemykset myös tarkastella

ostopalveluiden käyttö perinteisellä kilpailutusmallillahan on suosinut suuria palveluntuottajia ja nyt tämä palvelusetelijärjestelmä mahdollistaa hankinnat ilman kilpailutusta jolloin se antaa pienille yrityksille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia toimia menestyksekkäästi suurten yritysten rinnalla

ilman muutoksia työeläkelaitosten olisi siirrettävä sijoituksiaan vähäriskisempiin kohteisiin kuten täällä on jo kuultu jolloin odotettavissa olevat sijoitustuotot todennäköisesti vähenisivät

edustaja virtanen totesi omassa puheenvuorossaan että maamme on siinä mielessä poikkeuksellinen ehkä positiivisesti poikkeuksellinen että olemme varautuneet tuleviin eläkkeisiin

ja kun näin kerran on niin meidän on myös annettava eläkeyhtiöille mahdollisimman hyvät edellytykset hoitaa tätä meidän eläkevarallisuuttamme ja kasvattaa kerättyjen varojen arvoa

he todellakin suhtautuivat myönteisesti niihin kokemuksiin joita heillä oli ja erityisesti siitä syystä että tähän rangaistukseen liittyy työ ja toimintavelvoite

siksi tämä laki on tarpeen

ruohonen lernerille toteaisin että näihin sakon muunnon ongelmakohtiin on helppo yhtyä mutta kun sanoitte että tämä käsittelyssä oleva rangaistus on samaa sarjaa sakon muunnon poistamisen kanssa niin kyllähän tässä nyt on aivan eri luokan asiasta kyse

aikanaan puheenjohtaja sipilä valintansa jälkeen julistautui vivuttamista vastaan mutta nyt kuulostaa että tämä teidän työllisyyslinjanne perustuu velalla vivuttamiseen

onko tämä todella niin että tämä keskustan lisävelkaantumisen malli on meille suomelle kolmen an luottoluokituksen menettämisen malli

on todellakin hyvä että täällä kansanedustuslaitoksessa käydään välillä keskustelua näistä positiivisistakin asioista ja täällä todella kansanedustajat saavat jotain aikaiseksi

timo korhosen puheenvuorosta kun hän totesi että nämä lupakriteerit yhtenäistäisivät jatkossa käytäntöä sairaankuljetuksen osalta ja luvan myöntämisen osalta

eikö ole päinvastoin eikö tämä tuo nimenomaan joustavuutta ja mahdollisuutta ottaa huomioon sairaankuljetuksen erityispiirteet jatkossa

tähän ehkä ministeriltä hieman lisää tarkennusta jos mahdollista

arvoisa puhemies

täällä kuultiin hyviä esimerkkejä siitä miten osallisuusasia on eri puolilla ratkaistu ja toisaalta hälyttäviä lukuja ja tietoja siitä minkälaista syrjäytymistä eri puolilla on

arvoisa puhemies

toisaalta näen niin että vahvat peruskunnat ovat varmasti demokratian kannalta erittäin hyvä asia ja ymmärtääkseni myös keskusta on mukana tässä tavoitteessa vahvojen peruskuntien puolesta

kaikkonen totesi on olemassa riski että nämä laadukkaat hoitolaitokset ajautuvat kuntien päätösten johdosta ongelmiin

kalliolan klinikasta tulee mieleen toinenkin nurmijärveläinen sairaalayksikkö kiljavan sairaala joka on leikkausten tai tapaturmien jälkeisen kuntouttavan hoidon erityispalveluita tarjoava yksikkö joka on myös haasteellisessa tilanteessa

ymmärsin myös tässä että edustaja maijala ja toisaalta edustaja tolppanenkin antoivat tukea tämän kuntauudistuksen edistämiselle ja se on hyvä tässä vaiheessa kuulla

tärkeä oli myös tämä keskustelussa kuultu huomio siitä että vaikuttamis ja osallistumismahdollisuuksien pitää olla aitoja eikä niin että ne ovat vain paperille kirjattuja

todella toivon että kun tämänkin lain myötä siirrytään sitä kohti että asiakkaan valintamahdollisuudet lisääntyvät niin se tarkoittaa myös sitä että asiakkaat valitsevat laadukkaan hoidon ja nämä laadukkaat erityisyksiköt voivat jatkaa toimintaansa

edustaja maijala sanoi myös sitä että strategia saattaa olla raskas väline kunnille mutta eihän tässä käytännössä edellytetä mitään kymmensivuisia pumaskoja vaan käytännössä tahtotila voidaan osoittaa tiiviistikin jos niin halutaan

edustaja hautalalle toteaisin sen että ei läheskään kaikissa kunnissa ole näitä nuorisovaltuustoja tai vanhusneuvostoja eikä kuulemisvelvoitetta ole lakisääteisesti asetettu vasta kuin nuorisolaissa joten näen että tämä osallisuusstrategia olisi siinä mielessä hyvä kannuste ja keppi kunnille myös kuulla ja aidosti osallistaa

tämä pakolaiskriisi on todella koetellut eurooppaa ja suomea ja on ollut hyvä että suomi on pystynyt ripeästi reagoimaan erilaisiin ilmenneisiin ongelmiin ja tilanteisiin ja olemme voineet myöskin toimia eräällä tavalla mallimaana näissä järjestelykeskusasioissa

terveydenhuoltojärjestelmässämme on monia joustamattomuuksia ja jähmeyksiä joita tämä esitys jo merkittävästi poistaa

toisaalta täällä on mainittu myös laadun ja potilasturvallisuuden parantuminen ja myös se että eri toimijat saadaan paremmin toimimaan yhteen

ja kuten on todettu tässä esityksessä suomen menettelytavat tulevat tässä sitten pohjoismaita vastaavalle tasolle jolloin tämä eriarvoisuus tältäkin osin poistuu

tä mä ohjaa vahvasti ellei jopa pakota kuntia löytämään keinoja yli kuntarajojen tapahtuvien palveluiden kustannusten jaolle

on ymmärrettävää että kun kyse on laajasta ihmisiä koskevasta kriisistä ja hädässä maastaan pakenevista perheistä on tärkeää että inhimillisyys ja ihmisoikeudet on huomioitu kun laista säädetään

tasapainoilu tilanteen osalta on haastavaa mutta tilanteen hallinta on tässä tilanteessa nyt tärkeää ja myös se viesti jonka suomi osana eurooppaa antaa

suomessa on voitava turvata laadukkaat ja toimivat palvelut väestökehityksestä huolimatta

arvoisa puhemies

kansanvaltaisuuden vahvistaminen ja maakuntaliittojen roolin ja aseman vahvistaminen on hyvä ja tärkeä askel ja tukee aluehallinnon tehokkuutta ja tuloksellisuutta niin kun tässä keskustelussa on käynyt ilmi

yksi seikka kuitenkin hieman arveluttaa ja toivon että siihen valiokuntakäsittelyssä kiinnitetään erityisesti huomiota

pieleen meni totesi äskenkin edustajanne vaikka edustaja männistö juuri osoitti että on tehty juuri kuten te olette esittäneet

näiden maakuntaliittojen uudet tehtävät heijastuvat kuitenkin eittämättä myös kustannuksiin

irvailette sutkauttelette ja vähättelemällä tätä kreikan tämän päivän positiivista uutista myös ikään kuin manaatte ikävyyksiä ja vaikeuksia

esityksessä todetaan että ensihoidon järjestämisvastuun siirtäminen sairaanhoitopiirille mahdollistaisi toiminnan suunnittelun nykyistä taloudellisemmin

kun tämän hallituksen hyvä linja on ollut että vältetään kuntien lisäkustannuksia niin onko pohdittu miten nämä liittojen lisäkustannukset on tarkoitus huomioida jotteivät ne valu sitten jäsenkuntien maksettaviksi

tässä on todella kyse meidän ja ennen kaikkea meidän maamme ja taloutemme tulevaisuudesta

se varmasti mahdollistaa sen että järjestämisen ohjaus koordinointi ja muu selkeytyisi mutta mihin perustuu ajatus siitä että toiminnasta tulisi tällä keinoin nykyistä taloudellisempaa

laina aikaa pidentämällä me annamme nyt lisäaikaa toipumiseen ja samalla on tehtävä työtä myös muilla saroilla jotta saadaan tämä kasvu aikaiseksi ja tervehtyminen toteutettua

sosiaalisen asuntotuotanto ja segregaatio ongelman ratkaiseminen ovat nyt olleet suurennuslasin alla muun muassa olavi syrjäsen selvitysraportin myötä

muun muassa eun sisämarkkinoiden kehittämisen kautta olisi mahdollista vahvistaa koko euroopan taloutta myös suomen taloutta ja erityisesti digitaalisten sisämarkkinoiden syntymisestä meille rovioiden ja supercellien maana olisi erittäin paljon hyötyä

toisaalla esityksessä todetaan myös että kustannukset ensihoitopalvelun kehittämiseksi ovat vaikeasti arvioitavissa juuri tästä syystä että nykykustannuksiakaan ei tunneta

se on sinänsä erittäin hyvä vakavan asian ollessa kyseessä mutta hieman epäselvyyttä aiheuttaa kyllä kun nyt parhaillaan ollaan tekemässä vasta tätä kuntauudistukseen liittyvää metropoliselvitystä onko sille siis tarvetta vai ei ja samaan aikaan toisaalla ministeri on kutsunut muun muassa eilen päättäjiä koolle pohtimaan tätä metropolihallinnolle perustuvaa valtio omisteista rakennuttajayhtiötä ja sen tulevaisuutta

alan toimijat kuitenkin ovat todenneet useissa yhteydenotoissaan että useilla eri mittareilla yksityinen sairaankuljetus on todettu edullisimmaksi vaihtoehdoksi

arvoisa puhemies

esityksestä pyritään tekemään neutraali ja nyt ainakin ensi vuoden osalta on ollut vaikea kunnissa näiden hatarien tietojen pohjalta tehdä selkeitä laskelmia ja on jäänyt hieman epävarmuus siitä onko tämä aidosti neutraali ja kompensoidaanko nämä muutokset kunnille

tässä salissa on useaan kertaan muun muassa lukuisien välikysymyskeskusteluiden yhteydessä todettu se fakta että kaikki puolueet ovat yhtä mieltä siitä että muutos tarvitaan

olen kuitenkin ymmärtänyt että sairaanhoitopiirit voivat tämän lain myötä jatkossa ostaa palvelut kilpailuttamatta pelastuslaitoksilta jos omistajakunnat ovat samat

onko tässä nyt mennyt jotenkin marssijärjestys sekaisin vai mistä tässä oikein on kyse

myös perussuomalaiset ovat olleet tätä mieltä